omaishoitajan mahdollisuudet saada työttömyysturvaa on selvennettävä lainsäädännöllä koska työministeriön ohjeet eivät ole osoittautuneet riittäviksi

toisin sanoen viitehintajärjestelmää ei rajata vaan sen piiriin otetaan kaikki lääkkeet joilla on vastaavia rinnakkaisvalmisteita myytävänä

me sosialidemokraatit olemme aina lähteneet siitä että tasa arvoinen julkinen palvelutuotanto on hyvinvointiyhteiskunnan ydin

pitää kuitenkin muistaa että lapsilisä on tulontasausta lapsiperheiden ja muiden eli lapsettomien perheiden välillä eli sen ei ole tarkoituskaan tasata lapsiperheiden välisiä tuloeroja

työvoimatoimikunnat ovat yleensä aivan kategorisesti evänneet omaishoitajilta mahdollisuuden työttömyyskorvaukseen

myös työttömyysturvan työssäoloehtoa laskettaessa tulee laskea työksi aika jonka henkilö on ollut omaishoitajana

arvoisa herra puhemies

julkisten palveluiden yksityistäminen ja kilpailuttaminen on mennyt liian pitkälle ja vastuuta palveluista on siirretty voimakkaammin julkiselta vallalta yksilölle itselleen

hämmästelen kyllä edustaja rehulan arvostetun valiokuntamme puheenjohtajan joka on ollut mukana tekemässä meidän valiokuntamme lausumaehdotusta eduskunnalle puheenvuoroa siinä kun hän toteaa että tämä on täydellinen mahalasku henkilöstömitoituksen osalta

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

viitehintajärjestelmä ja lääkehoidon laajentaminen on potilaiden edun mukaista kun potilaiden korkeita omavastuuosuuksia voidaan alentaa

me sosialidemokraatit pidämme tasa arvoisten julkisten palvelujen puolta

erilaisista vaihtoehdoista on puhuttu mutta yhteistä näkemystä ei vielä julkisuuteen ole esitetty

tämäntyyppisillä esityksillä parannetaan potilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa arvoa saadaan laadukasta terveydenhoitoa ja lääkitystä

ajatuksia on ollut tuen siirtämisestä kelaan sekä hoitotukien yhdistämisestä omaishoitotukeen

julkisesta palvelujärjestelmästä on tehtävä toimiva kustannustehokas ja joustava ja ennen kaikkea käyttäjien kannalta ymmärrettävä ja tämä olisi meille kaikille hyvä ja laadukas vaihtoehto

ehkä vähän oikeudenmukaisempi joskin lapsilisän logiikan kannalta hankalampi päätös olisi ollut lapsilisän merkittävä korottaminen ja progressiivinen verottaminen

kun itse näen ja se oli ymmärtääkseni myös valiokunnan selkeä yhteinen tahto tämän lausuman osalta että kun tämä kirjoitettiin että eduskunta edellyttää niin nimenomaan se tuo tämän lausuman kautta vahvemman henkilöstömitoituksen täsmentämisen

suhtaudun erittäin kriittisesti hoitotukien ja omaishoidon yhdistämiseen

olisin toivonut vastaavanlaisia esityksiä myös viime keväänä sen sijaan että hallitus runnoi sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksukorotukset läpi asiantuntijoiden ja potilasjärjestöjen mielipiteestä huolimatta

eläkkeensaajan hoitotuet ja omaishoidon tuki ovat pieniä toimeentuloa turvaavia etuuksia joiden muutokset voivat vaikuttaa olennaisesti pienituloisten ihmisten talouteen

haluan myös jälleen kerran kiittää täällä on ollut erittäin hyviä puheenvuoroja turvakotiasian tiimoilta

jos me katsomme tilannetta potilaan näkökulmasta tärkeää on nähdä hänen kokonaistilanteensa niin hoidon saatavuus kuin myös mahdollisuus hoitaa itseään

demarit edellyttivät päätöksen yhteydessä että leikkauksen vaikutuksia on arvioitava ja tarvittaessa tehtävä korjauksia

elikkä kun siellä lukee että ensinnäkin perustuslakivaliokunta on muotoillut tämän oman esityksensä jonka seurauksena sosiaali ja terveysvaliokunta on vahvistanut omaa linjaustaan joka on ollut lähtökohtana tälle henkilöstömitoitukselle niin eduskunta tuo oman vahvan kannanottonsa tähän että eduskunta edellyttää henkilöstömitoituksen täsmentämistä laissa

kun kyse on päivittäisestä elämää turvaavasta rahasta on selvää että sillä on suora yhteys myös terveydentilaan ja hyvinvointiin

on vahinko että ministeri ei ole enää paikalla vaan on sote uudistusta pohtimassa

lääkkeiden ostaminen ei ole yksiselitteistä kaikille

ensinnäkin on aivan totta että yksityiset ja julkiset palveluntuottajat tulevat samalle viivalle turvakotipalveluiden tuottamisen osalta

taloudellisesti vaikeammassa tilanteessa oleva potilas jättää herkästi lääkkeet ostamatta

sata komitean tekemien muutosten onkin syytä olla hyvin perusteltuja ja kokonaishyvinvointia lisääviä jotta ne voidaan hyväksyä

heikommassa asemassa olevien ihmisten on vaikeaa hyötyä maksukatosta tällä hetkellä koska se on kansainvälisestikin verrattuna erittäin korkea

sata komitean tehtävänä on myös tehdä omaishoidosta aito ja houkutteleva vaihtoehto

silloin kyse ei ole vain lausumasta tavallisesta lausumasta vaan näen että se ennen kaikkea tuo sille vahvemman näkökulman siihen nähden mikä se alkuperäinen esitys oli

näen kuitenkin ongelmana sen että lapsilisäleikkaus lisää toimeentulotukiasiakkaiden määrää kun meidän pitäisi sosiaalipolitiikan päätöksillä nimenomaan saada autettua ihmisiä pois toimeentulotuen piiristä

ne kriteerit joilla thl tulee määrittämään tulevat turvakodit näyttävät siltä että osa turvakodeista ei pysty tuottamaan niitten kriteerien perusteella turvakotipalvelua asiakkaille ja nyt olisi erittäin tärkeää että sitä osaamista jota siellä on voitaisiin hyödyntää ja voitaisiin turvata olemassa oleva turvakotiverkosto nimenomaan näiden ensi ja turvakotien osalta eri puolilla suomea että näillä olisi edelleen mahdollisuus toimia

sillä ei voi edes ylläpitää kuntapalveluita puhumattakaan että niitä voitaisiin mitenkään parantaa

ei voi myöskään olettaa että omaishoito on ihmisille itsestäänselvyys

edustaja mäkipää kantoi niin kuin täällä ovat monet kantaneet ihan aiheesta huolta tämän lain rahoituksesta ja sen toteutumisesta

omaisia ei saa ajaa nurkkaan ja pakottaa omaishoitoon sen takia ettei yhteiskunta kanna huolta ja ota omaa vastuutaan ihmisten hyvinvoinnista ja elämästä

arvoisa herra puhemies

tosiasia on että vieläpä enemmän kuin etuuksien taso lapsiperheiden hyvinvointiin vaikuttavat perhepalveluiden laatu ja saatavuus

myös valiokunta kävi keskustelua rahoituksesta ja halusimme ennen kaikkea yhdessä kuulemisessa keskittyä siihen ja pyysimme terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta arviota siitä mitkä ovat tämän lain todelliset kustannukset

arvoisa herra puhemies

nyt tällä hetkellä hallitus käy tietysti tiukkaa keskustelua siitä miten me pystymme vahvistamaan työllisyyttä kaikilla eri tasoilla

vastuu on yhteinen ja tämä yhteisvastuu konkretisoituu hyvin laadukkaalla ja toimivalla omaishoidolla

kysyisinkin nyt ministeri hyssälältä kun hän on paikalla milloin sosiaali ja terveydenhuollon uusi maksukattojärjestelmä tulee eduskunnan käsittelyyn

ennen kaikkea keskusteluissa on vahvasti ollut nuorten työttömyys ja yhteiskuntatakuu pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilu siihen liittyvät riittävät resurssit ja toiminnat sekä tietysti myös kaikki ne aktivointitoimenpiteet joilla me pystymme vahvistamaan työllisyyttä

siksi on tärkeää että edelleen määrätietoisesti parannamme lapsiperheiden palveluita edistämme perhe elämän ja työnteon yhteensovittamista ja satsaamme työllisyyspolitiikkaan

kuten sielläkin todettiin näitten kustannusten arviointi on erittäin vaikeaa sen takia että meillä kunnissa ei ole riittävän selkeästi tietoa siitä mikä on todellinen palvelutarve esimerkiksi kotipalveluiden osalta tai omaishoidon osalta

arvoisa herra puhemies

lopuksi vielä muutama sana kuntataloudesta

kunnat ovat kuluneen vuoden aikana kiristäneet omaishoitajien tilannetta karsimalla palveluja irtisanomalla voimassa olevia omaishoitosopimuksia ja jäädyttämällä uusien sopimusten teon

se tulee omalta osaltaan helpottamaan myös lääkkeiden hankintaa

myös varhaiskasvatuksen maksuihin on mielestäni tärkeää löytää nykyistä parempi malli sillä maksut ovat täysimääräiset jo pienituloisilla perheillä

nyt tämä laki tuo selkeän velvoitteen kunnille jonka seurauksena tämä tulee meille kaikille vahvemmin tietoon

nyt olisi tärkeää sitten myös selkeyttää mikä on raha automaattiyhdistyksen rahoituksen rooli jatkossa keskustelua syystä kaatunut ja sillä on susi lähtee myös valko

korkeat päivähoitomaksut ovat myrkkyä naisten työllisyydelle eli tarvitaan laajempaa rakennepoliittista näkökulmaa perhepolitiikkaan

omaishoitajia ei ole kuultu eikä asiakkaan etua tai kokonaistilannetta ole huomioitu vaan on toimittu yksipuolisesti sanellen

lääkekustannusten kasvun hillitseminen viitehintajärjestelmän uudistamisella on tervetullut toimenpide

itse henkilökohtaisesti näkisin että tämä aloite joka tässä on nyt töitä ja luoti joka tässä meillä tällä hetkellä keskustelussa on varteenotettava toiminta jota kannattaa lähteä selvittämään mutta en usko että sitä lähdettäisiin ilman tiukkaa selvittelyä tuomaan esimerkiksi tässä puolivälitarkastuksessa

myös tähän liittyen valiokunta yksimielisesti teki tähän lausuman tai jos ei yksimielisesti niin teki kuitenkin lausuman jossa edellytetään näitten kustannusten seuraamista jotta sitten saataisiin todelliset tiedot siitä mitkä ovat tämän lain todelliset kustannukset

tämä

pitkällä aikavälillä kannatan lasten maksutonta varhaiskasvatusta jokaisen lapsen oikeutena

omaishoitajat ja läheiset liiton delegaatio kävi syyskuun lopussa jättämässä oikeusasiamiehelle kantelun omaishoidon tilasta

potilaiden hoidon ja tarpeellisten lääkkeiden saannin turvaaminen on välttämätöntä ja sen on oltava kansallisen terveyspolitiikan johtoajatuksia

haluamme tietää onko lakia rikottu kun omaishoitajat on jätetty monessa tilanteessa yksin vastaamaan hyvinkin vaativista hoidoista eikä korvaavia palveluja ole tarjottu eikä pyydettäessä annettu

mutta voisin kuvitella ja uskoa siihen että tätä esimerkkiä kyllä lähdetään katsomaan eteenpäin

arvoisa puhemies

täällä on kannettu aiheesta huolta myös omaishoidosta

usein omaishoitotilanne vaikeutuu ajan myötä kun hoidettavan kunto heikkenee

näen kuitenkin että tämä lakiesitys vahvistaa niin kotihoitoa kuin omaishoitoa ja tavoitteena tällä lailla on tehdä näkyväksi kotona asuvien ikääntyvien ihmisten todellinen tilanne niin palveluiden tarpeen osalta kuin muutenkin

kunnat ovat perustelleet omaishoitosopimisten purkamisia tai heikennyksiä taloudellisilla syillä

kiteytettynä voidaan todeta että hallitusohjelmassa näkyy selvästi työ ja oikeudenmukaisuus

valitettava tosiasiahan on se että meillä on tällä hetkellä erittäin huonossa elämäntilanteessa ja heikossa terveydentilassa asuvia ihmisiä yksin kotona tai omaishoidon parissa

nyt tämä laki tuo myös näille ihmisille paremman oikeusturvan muun muassa sen suhteen että kotihoitoon tulee laatusuositukset joiden pohjalta myös kotihoitoa voidaan tulevaisuudessa vahvemmin määrittää ja palvelutarpeen kautta myös näille ihmisille tulee parempi oikeus saada palveluita kotiin

kuntien taloudellinen ahdinko ei saisi johtaa lyhytnäköisiin ratkaisuihin joilla heikennetään ihmisten elämänlaatua ja pitkällä aikavälillä lisätään kunnan kustannuksia

työttömyys on suurin syy pienituloisuuteen tai köyhyyteen

omaishoidon osalta täällä on peräänkuulutettu omaishoidon kehittämistä ja toivottu sitä että omaishoidon määrittäminen ja kriteerit olisi saatu tämän lain yhteydessä

tästä syystä on myös ehdottoman tärkeää että hallitus parantaa työllisyyttä jotta työllisyyden kautta nämä lapsiperheitten vanhemmat pystyisivät parantamaan omaa toimeentuloaan

henkilökohtaisesti näen omaishoitajat ja läheiset liiton puheenjohtajana että tämä asia ei ole noin yksiselitteistä koska omaishoito ei kosketa ainoastaan ikääntyvien ihmisten palveluita

me sosialidemokraatit olemme vaatineet toistuvasti vaihtoehtobudjetissamme hallitukselta vahvempaa kuntapalveluiden rahoittamista

meillä on omaishoitotilanteessa lapsiperheitä joissa perheeseen syntyy lapsi ja tämä omaishoitosuhde syntyy heti välittömästi

meillä on vammautuneita liikenneonnettomuudesta sairauden takia ja monesta syystä ja tulee perhetilanteita yllättäen tai sairastumisen myötä jolloin myös muut kuin ikääntyvät ihmiset tarvitsevat omaishoitoa kotiinsa

tästä syystä mielestäni on erittäin hyvä että meillä on tämä valtakunnallinen omaishoidon kehittämisohjelma joka huomioi tämän omaishoidon kokonaisuuden ja arvioi tätä kokonaisuutta omaishoidon kehittämisen kannalta

perparim ikeestä painikkeesta oli tässä vaiheessa kysyy ensimmäinen kysymys perustaja anneli arvoisa herra puhemies

yksi tärkeä muutos toivottavasti syntyy siinä että omaishoitoa ei enää tulevaisuudessa nähdä sosiaalipalveluna vaan se on yksi hoitomuoto ja sitä kautta omaishoito ja omaishoitajien asema tulevat ihan uudella tavalla osaksi tätä meidän palvelujärjestelmäämme

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

selvitys paljasti muun muassa sen että laitoksissa asuvat vanhukset eivät saa riittävästi ravintoa heidät on sidottu sänkyihin ja heidän päivittäisessä puhtaudessaan oli suuria puutteita

olemme juuri hyväksyneet kansalaisten kannalta erittäin tärkeän sosiaalihuoltolain jossa on muun muassa parannuksia niille omaishoitajille jotka eivät ole tehneet sopimusta kunnan kanssa

tämä kokonaisohjelma tulee väliraportin kautta meille kaikille arvioitavaksi tammikuussa

nämä tulevat vähän pilkoten nämä kysymykset kun tässä aina tulee uusi asia esille ja en nyt huomannut tarkkaan sitä että mikä vastaus tässä laissa on

me pystymme sitten tuomaan näkemyksiä siihen ja antamaan lausuntoja siihen jonka jälkeen sitten näemme millä tavalla tämä kokonaisuus etenee

ulkoilusta voitiin vain haaveilla

meillä oli eilen eduskunnan eläinsuojeluryhmän tilaisuus jossa myös maa ja metsätalousministeriössä oleva virkamies joka vastaa lainsäädäntöjen valmistelusta toi muun muassa tähän asiaan liittyen esiin ongelman että tätä ei pystytä valvomaan minkä takia käytännössä niissä rituaaleissa joita uskonnollisissa tapauksissa toteutetaan ei voida turvata ettei tämän tyyppistä tapahtumaa tapahtuisi

samalla olemme hyväksyneet lain jossa aihe hallitus on esittämässä omaishoitoon liittyvää lainsäädäntöuudistusta jossa parannetaan niiden omaishoitajien terveyden asemaa ja sijaishoitoa jotka ovat tehneet kunnan kanssa sopimuksen

mutta on ehdottoman tärkeää ja ehkä juuri tämän lain takia on vielä entistä tärkeämpää että tätä omaishoitoa kehitetään yhtenä hoitomuotona tukemaan ikääntyviä ihmisiä kun he asuvat kotona

arvoisa puhemies

olen itse toiminut lappeenrannan liikuntatoimen puheenjohtajana jo pitkään ja esimerkiksi siellä nyt on markkinoille tullut paljon yksityisiä palveluntuottajia jotka tuottavat samoja liikuntamuotoja ja liikuntapaikkoja kuin meidän kuntakin ja tavallaan tässä on monta kertaa tullut sitten erilaisia ristiriitoja näitten hallinnoinnissa ja rahoituksessa

silloin se tarkoittaa meidän työttömyyspäivärahajärjestelmienkin kehittämistä siihen suuntaan että tämä byrokratia ja lainsäädäntö eivät tule tekemään sitä vaikeaksi vaan se mahdollistaa joustavasti näitten pienten tulojen vastaanottamisen ja minulle jätetään yksin asioita mietitään pysty selvittämään ennen kuin päätetään tätä asiaa

haluan kuitenkin tarkentaa vielä siihen nähden että me emme ole todellakaan tässä vaiheessa vaatineet kelamaksun poistoa mutta pitkällä juoksulla emme ole myöskään vastustaneet sitä vaan olemme muun muassa käyneet keskustelua siitä että kelamaksu voitaisiin pitkäjänteisesti poistaa vaiheittain hallitusti sillä tavalla että se ei toisi sosiaaliturvajärjestelmään myöskään rahoitus eikä rakenneongelmia

kysynkin nyt ministeri risikolta

miksi hallitus ei tuo vanhustenpalvelulakia jo tämän eduskunnan käsiteltäväksi

arvoisa herra puhemies

on tietysti ymmärrettävää että me voimme kokea että ei kukaan järkevä ihminen näin toimi mutta tätä ei voi kuitenkaan millään tavalla valvoa

nyt he ovat viestittäneet eri puolilla suomea että kun he ostavat palveluja niin käytännössä heillä ei ole enää taloudellisia mahdollisuuksia maksaa sentasoisia asiakasmaksuja kuin nämä palvelut tänä päivänä edellyttävät

näitä asiantuntijoita on kuultu tällä hetkellä valiokunnassa ja kolleganne puolueestanne voi valaista teille näitten asiantuntijoitten mielipidenäkemyksiä ja ne tukevat kyllä opposition tuomia näkemyksiä

olen siviilityössäni tehnyt lasten huolto ja tapaamisoikeuteen liittyviä selvityksiä ja sopimuksia ja tiedän että avioeroihin liittyy paljon erilaisia kiistoja ja paljon kysymyksiä joittenka vaikutus lapsen ja perheen näkökulmasta saattaa kestää vuosia eteenpäin

minun mielestäni tämä on yksi semmoinen asia joka meidän pitää kyllä pystyä selvittämään ennen kuin me lähdemme tätä mietintö pannaan töihin kahdeksas ckolme takaustyttö kolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen i

arvoisa rouva puhemies

nyt joissakin kaupungeissa on pohdittu myös tästä syystä näitten eri liikuntayksiköitten yhtiöittämistä jotta päästäisiin sitten vähän toisenlaisille voisiko sanoa tasapuolisemmillekin agendoille

on todellakin valitettavaa että tänään naistenpäivänä jolloinka tavoitteena olisi nostaa naisten arvoa ja naisiin liittyviä erilaisia kysymyksiä esille hallitus tuo tähän toiseen käsittelyyn esityksen joka tulee selkeästi heikentämään naisten asemaa sekä yksinhuoltajien asemaa

arvoisa puhemies

olen todella pahoillani siitä että valiokunta ei muuttanut tätä esitystä hallituksen esityksen osalta ja mahdollistaa edelleen voisiko sanoa joittenkin eläinten osalta kivuliaan teurastustavan

ensinnäkin me tässä yhteydessä käymme keskustelua tietysti lähinnä tästä järjestämislaista ja lausumasta jonka sisältö oli että me tarvitsisimme järjestämislain joka antaisi selkeät linjaukset järjestämiseen rahoitukseen ja organisointiin

nyt kysyisin ministeriltä kun yritin nopeasti katsoa tästä että liittyvätkö nämä liikuntaan liittyvät yleiset hankkeet ja niitten toimitilat jos ne hankkeistetaan millään tavalla nyt tähän lainsäädäntöön vai onko tämä sitten ihan erillinen asia

näitten lasten ja perheitten taustaan nähden tämä uusi huoltajuusriitojen sovittelumenettely on lämpimästi tervetullut mutta kun on sitten lopullisesti tehty huolto ja tapaamisoikeuspäätös niin tämän jälkeen kun elämä käytännössä menee eteenpäin lasten oikeudet tapaamisiin eivät välttämättä toteudu sovitulla tavalla

minun mielestäni eivät mitkään uskonnolliset rituaalit eivätkä muutkaan salli eikä sitä voi hyväksyä että tämän tyyppistä toimintamallia voisi tehdä

tämä lakiesitys heikentää lapsiperheiden asemaa se asettaa naiset ja ennen kaikkea myös yksinhuoltajaperheet ja naiset nykyistä heikompaan elämäntilanteeseen ja asemaan

oikeus kokopäiväiseen hoitoon säilyy vain jos lapsen vanhemmat opiskelevat tai työskentelevät kokoaikaisesti